sen vuoksi nyt juuri tarvitaan voimakasta tukea ykssa eussa ja kaikilta toimijoilta neuvottelujen aikaansaamiseksi ja myöskin sitä että kaikki pidättäytyisivät sellaisista toimista kuten siirtokuntien rakentamisesta jotka koko ajan kaivavat pohjaa tällaiselta uskottavalta kahden valtion mallin toteuttamiselta

sen vuoksi esimerkiksi afganistanin rauhanprosessillekin joka tällä hetkellä ei näytä todellakaan juuri nyt kovin hyvässä vaiheessa olevan täytyy antaa mahdollisuudet

afganistanin ongelmat ovat todella mittavia ja tuo oopiumin tuotanto ei ehkä ole niinkään afganistanin kuin koko maailman ongelma joka ulottuu sitten helsingin ja suomen kaduille saakka

tärkeintä on että unioni on kyennyt vastaanottamaan uusia jäsenmaita ja tarjoamaan eurooppalaista perspektiiviä naapurustolleen

mutta kun katsoi sitä julkista keskustelua ja tullutta sähköpostia niin on aivan päätöntä puhua mistään kauttakulkusopimuksista tai tällaisista asioista

osansa saivat coca cola inc

kansainvälinen yhteisö bonnin kokouksessa antoi myös tälle tukensa mutta piti itsestään selvänä lähtökohtana sitä että se ei voi johtaa esimerkiksi demokratian ja afganistanin perustuslaissa jo kirjattujen tärkeiden keskeisten ihmisoikeusperiaatteiden loukkaamiseen joita kuitenkin tietysti käytännössä koko ajan siellä myöskin jo on loukattu ja joissa täytyy tehdä työtä että näin ei tapahtuisi

näin se keskinäisen rauhan ja vakauden alue jota eu maailmanhistorian menestyksekkäimpänä rauhanprojektina edustaa on myös laajentunut

suomi on sellainen suvereeni itsenäinen valtio jossa päätetään täsmälleen vain suomen päätöksillä keitä tänne tulee ja missä tarkoituksessa

arvoisa puhemies

siinä on korruptio ja valitettavasti hyvinkin korkealla afgaaniyhteiskunnassa jopa hallinnossa on henkilöitä jotka ovat tässä mukana

luulen käyneeni läpi kaikki nämä esitetyt kysymykset

ja suomi on sellainen demokraattinen ja parlamentaarinen valtio jossa mitään tällaisia ratkaisuja ei koskaan tehdä eduskunnan selän takana

tämä prosessi ei saa pysähtyä emmekä saa pettää niitä eurooppalaisia kansoja jotka haluavat olla tässä mukana ja jotka pystyvät myös kaikki jäsenyyden ehdot täyttämään

se on elinkeino köyhille viljelijöille maassa ja sen vuoksi on tärkeätä että heille olisi tarjolla vähintään yhtä tuottoisia elintapoja ja muita viljelymahdollisuuksia

tällaista mahdollisuutta ei ole

eu kansalaiset haluavat paremmin toimivaa unionia

euroskeptikotkin suomessakin haluavat vahvistaa eun yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja haluavat euroopan toimivan tehokkaasti paremman globalisaationhallinnan puolesta

pitkällä aikavälillä voi ajatella että afganistanilla on mahdollisuuksia juuri noiden luonnonvarojen runsauden vuoksi joita ei ole juuri lainkaan otettu käyttöön mutta niiden käyttö edellyttää tietystikin rauhaa ja sen täytyy olla afgaa nien hallinnassa

sen vuoksi sen ohella mitä tässäkin selonteossa ihan oikein todetaan yritystoiminnan merkityksestä olisi mielellään nähnyt enemmän painotusta myös niiden pelisääntöjen vahvistamiseksi jotka takaavat ihmisoikeuksien ympäristönhoidon veronmaksun ja työn perusoikeuksien kunnioittamisen yritysvastuulla

me olemme siitä myöskin linjanneet tasavallan presidentin kanssa ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa että suomen kumppanuus naton kanssa on pitkäjänteinen yhteistyösuhde johon emme ole hakemassa suuntaan tai toiseen muutoksia ja sen vuoksi olemme myös katsoneet että tällaisessakaan tilanteessa emme tee mitään sellaista joka poikkeaisi siitä mitä aikaisemmin olemme linjanneet ei suuntaan eikä toiseen

on muistettava mikä on se varsinainen syy jonka vuoksi me tänään tätä asiaa käsittelemme ja se on se että ukrainan koskemattomuutta on loukattu ja krimiä on otettu haltuun toistaiseksi ilman verenvuodatusta mutta tilanne on äärimmäisen jännittynyt edelleen ja tämä täytyy saada purkautumaan

toki suomi ja suomalaiset yritykset voivat sitten aikanaan olla mukana antamassa omaa panostaan tähän työhön mutta sen täytyy olla kuitenkin afgaaniomistajuuteen perustuvaa niin kuin koko maan kehityksen

en osaa ihan sanoa olisiko suomella erityisosaamista juuri tässä maatalouden osalta mutta tässä korruptionvastaisessa työssä kyllä olemme mukana

elämme aikaa jota tulevat sukupolvet saattavat kutsua ajaksi jälkeen finanssikriisin

siinä suhteessa on todellakin tärkeätä että ei vaikeutettaisi tilannetta ulkopuolelta

siviili ja sotilaallisen toiminnan erottaminen toisistaan on tietenkin esimerkiksi punaisen ristin kaltaisille avustusjärjestöille aivan ehdoton edellytys ja monet muutkin avustusjärjestöt haluavat korostaa tätä eroa

me tietysti tässä tilanteessa arvioimme tarkasti kaikkia esille tulevia kysymyksiä mihinkä harjoituksiin osallistutaan mihinkä ei mutta lähtökohta on se että me emme katso että tämä kansainvälinen tilanne suomen osalta saa vaikuttaa suuntaan tai toiseen siihen peruslinjaukseen jota me täällä olemme suurella yksimielisyydellä olleet tekemässä

se oli ylimitoitettua mutta ei kokonaan katteetonta sillä eu oli ensimmäinen kansainvälinen toimija joka näytti ottaneen ilmastonmuutoksen pysäyttämisen vakavasti

silloinkin niinä vuosina jolloin neuvostoliitto ei ollut vielä siellä läsnä tai ei ollut vielä amerikkalaisia koko ajan maassa käytiin sisällissotaa mutta sitä rahoitettiin tuettiin ja aseistettiin rajojen ulkopuolelta

toisaalta nämä avustustyöntekijät myöskin tarvitsevat sitä turvaa voidakseen tehdä työtä jota sotilaallinen kriisinhallinta antaa

jos tämä saataisiin loppumaan silloin oltaisiin jo erittäin paljon vakaammalla pohjalla ja tässä suhteessa tietysti pakistanin tilanne ja pakistanin asema on aivan ratkaiseva

suomen osaltahan meidän erityisvahvuutemme on tämä siviili sotilas yhteistyö niin sanottu cimic toiminta mutta emme halua niinkään olla mukana sellaisessa kriisinhallinnassa joka militarisoisi näitä siviilitoimintoja vaan paremminkin päinvastoin

tässä hallituksessa olisi ollut paikka myöskin alueiden puolueelle joka myöskin hyväksyi tämän muutoksen mutta se ei halunnut hallitukseen tulla

monet ovat valmiit leimaamaan tällaiset tavoitteet liian kunnianhimoisiksi mutta ilmastomuutoksen pysäyttämisen kannalta ne ovat paremminkin liian vaatimattomia

aivan selvää on että kaikki on tehtävä jotta pakistankin olisi aidosti mukana tässä vakautta rakentavassa prosessissa

en pidä tästä puolueesta ja euroopan unioni on täysin oikein euroopan parlamentin päätöksellä todennut mitä tällaisesta liikkeestä on ajateltava

se tapa jolla me toimimme on että se tuo näitä siviilielementtejä ja luottamuksen rakentamisen elementtejä juuri tähän sotilaittenkin toimintaan

monet maailmalla ovat nähneet talouskriisissä myös mahdollisuuden ja nimenomaan ekovihreään elvytykseen ja juuri tähän perustuvat sosialidemokraattien esittämät vaihtoehtolinjaukset hallituksen budjetti ja kehyspolitiikalle

emme me pitäneet haiderin puolueesta ja jos minä nyt menen läpi niitä erilaisia puolueita joita on euroopan unionin jäsenmaiden valtioissa niin varmasti sieltä löytyy aika monia joista minäkään en pitäisi mutta jokaista on arvioitava heidän todellisten tekojensa mukaan ja saatettava siitä vastuuseen

joka tapauksessa siirtymä siihen että afganistanilaiset itse ottavat vastuuta turvallisuudestaan siis sotilaallisesta ja muusta järjestysvallasta on jo alkanut ja se etenee koko ajan

joten haasteita kyllä riittää ja tulemme eduskunnankin edellyttämällä tavalla jatkossa koko ajan tämän operaation kehittymisestä ja afganistanin tilanteesta pitämään eduskunnan informoituna

nyt ensimmäinen ja kiireisin asia tietysti on että pannaan toimeen rehelliset vapaat presidentinvaalit mutta niitä pitää seurata myöskin uuden parlamentin vaalit niin että me saamme yksiselitteisen legitiimiselle pohjalle tuon ukrainan hallituksen

ja kiitän vielä kerran valiokunnan mietintöä jossa oli myös identifioitu ihan oikein niitä asioita joista toivotaan vielä jatkossa tarkempia arvioita

hyvien puheiden realisoituminen oikeiksi toimiksi ei ole silti ihan helppoa kun ensimmäisiksi elvytysinvestoinneiksi näyttävät päinvastoin nousevan niin suomessa kuin eurooppa tasolla moottoritieinvestointien nopeuttaminen tai vääränlaisia autoja tuottavan teollisuuden pelastaminen

kiitos

on myös tärkeätä niin kuin mainitsin että euroopan neuvosto saa tutkittavakseen ne väkivaltaisuudet jotka edelsivät tätä hallituksen vaihdosta

myöskin meidän omat päätöksemme sotilaallisen läsnäolon vähentämisestä ovat tämän kanssa sopusoinnussa ja tietenkin tällaiset päätökset on valmisteltu yhteistyössä kaikkien suomalaisten viranomaisten puolustusvoimien kanssa ja myöskin ottaen huomioon että koko ajan ollaan täydessä toimintavalmiudessa sillä osuudella ja niillä voimavaroilla jotka siellä toimivat yhteistyössä muiden kumppaneittemme kanssa

ja on muistettava että presidentti janukovytsin kanssa tehtiin sopimus hän olisi voinut jatkaa mutta hän itse teki sen johtopäätöksen havaittuaan että kaikki kannatus oli mennyt myös hänen omasta puolueestaan että hän jätti maansa ja jätti tyhjiön jonka valittu parlamentti on täyttänyt

arvoisa puhemies

suomen rooli globaalikriisissä on ollut toistaiseksi toimia lähinnä varoittavana esimerkkinä edellisestä kalliisti hoidetusta pankkikriisistä

hallitus ei ole myöskään eussa osoittanut erityistä aktiivisuutta

naisten asema on myöskin aivan perustellusti hyvin keskeisesti noussut tässä esiin

suomen paikka on eussa unionin valtavirrassa mutta se ei saa tarkoittaa vain sellaista myötäilyä jota on korkeintaan säestetty varoituksilla liian pitkälle menevistä elvytys ja säätelypyrkimyksistä

siellä sain heidän näkemyksensä tilanteesta ja kyllähän se tärkein mitä me voimme tehdä on tukea afganistanilaisia naisjärjestöjä naisia kansalaisyhteiskuntaa tämän kehitystä ja mahdollisuuksia

tahtotilatavoitteet ovat kannatettavia mutta jäävät myös puolitiehen niin yleisyytensä kuin sen vuoksi ettei selonteossa hahmoteta tarkemmin mitä se on ja miten siihen päästään osiota

totta kai se sitten edellyttää tietysti kaikkea muutakin että siinä yhteiskunnassa tämä olisi mahdollista mutta ehkä tämä on juuri se keskeisin panos jonka meidänkin tulevassa kehitysyhteistyössä eräänlaisena läpi menevänä periaatteena pitää olla mukana

mukana on sekä ekologinen eurooppa että markkinoiden eurooppa turvallinen eurooppa ja maatalouden eurooppa mutta yksi puuttuu ja se puute kertoo paljon

suomalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään ja demokratiaan on ollut pitkään alamaissa ja viime viikot ovat varmasti tätä vain lisänneet

toteaisin että tätä asiaa on nyt pyritty hyvin vakavasti selvittämään ja erittäin hyvässä yhteistyössä amnesty internationalin edustajien kanssa jotka ovat saaneet ihan voi sanoa reaaliaikaisesti tilaisuuden tutustua kaikkeen siihen tietoon jota suomalaisilla liikenneministeriön alaisilla viranomaisilla on hallussaan

tältä osin on tietysti selvää että meidän täytyy yhdessä kaikin tavoin lisätä avoimuutta muuttaa käytäntöjä ja myöskin ja nimenomaan uusia lainsäädäntöä sillä tavoin kuin tässäkin keskustelussa on sosialidemokraattienkin osalta esitetty

vaikutukset ovat erilaisia eri tahoille

ensinnäkin ykn peruskirja lähtee siitä jo että alueelliset järjestöt vastaavat ensisijaisesti turvallisuudesta ja kaikki mitä alueelliset järjestöt kuten eu tässä tapauksessa ovat tekemässä tapahtuu ykn mandaatilla

mutta herra pääministeri ja hyvä hallitus ei tämä riitä

sosiaalisen euroopan malli joka korkeamman verotuksen vastapainoksi tarjoaa kattavamman sosiaaliturvan ja johtaa tasaisempiin tulo ja varallisuuseroihin on osoittautunut kriisinkestävämmäksi ja inhimillisen turvallisuuden kannalta paremmaksi kuin amerikkalainen malli jota vuosi sitten vielä kaikkialle maailmaan tyrkytettiin

jos nämä tiedot ovat epätäydellisiä niin ei ole tapaa jolla niitä voitaisiin sitten enempää kaivaa niillä keinoilla joita meillä ulkoministeriöllä tai muulla hallinnolla on käytettävissä

tilanteessa jossa oven yllättäen avauduttua te olette jääneet kiinni käsi syvällä novan piparipurkissa ei silloin auta sanoa että päiväkodin muutkin lapset käyvät samalla purkilla kun se ei edes pidä paikkaansa

kaikki tämä tieto on jaettu

sen perusteella ei voi vielä päätellä että suomessa olisi ollut vankeja tai vankilentoja suomen ilmatilan kautta mutta sitä ei voida myöskään sulkea pois

olen koettanut sanoa että se mistä suomessa nyt puhutaan itse asiassa on verrattuna menneiden vuosikymmenien käytäntöihin ehkä nappikauppaa tai verrattuna siihen mitä italiassa tapahtuu mutta suomi ei ole italia emmekä me halua suomeen sellaista pääministeriä joka kieltäytyy vastaamasta asiallisiin tärkeisiin kysymyksiin menettelytavoista

ja kun ottaa huomioon että vaakalaudalla voi olla koko tämän maan yhtenäisyys niin on selvää että tästä tulee vielä paljon miettimistä englantilaisille briteille jotka tämän äänestystuloksen näin päättivät

sitä minä pidän kuitenkin tärkeänä sanoa hyvin selkeästi että ei ole pienintäkään syytä epäillä että suomessa tämä olisi voinut tapahtua yhdenkään suomalaisen viranomaisen tieten tai osallisuudella

euroopassa puolestaan pohjoismaat ovat osoittautuneet kaikissa kansainvälisissä kauneusvertailuissa kilpailukykyisimmiksi tasa arvoisimmiksi turvallisimmiksi ja parempaa ympäristöä ylläpitäviksi kuin muut

tämä kysymys ihmiskaupasta liittyy laajemminkin kansainväliseen rajat ylittävään rikollisuuteen mutta se on tietysti yksi näitä iljettävimpiä muotoja mitä me tiedämme

me kunnioitamme tätä äänestystulosta mutta prosessi tulee olemaan pitkä ja sen aikana meidän on kyllä myös toimittava niin että annamme mahdollisuuden myös briteille uuteen harkintaan jos he siihen haluavat päätyä

tällaisia epäilyjä ei kannata esittää mutta se ei poista sitä että jos näin on tapahtunut sen selvittäminen tapahtuu tietysti sitten jatkossa myöskin oikeusviranomaisten keinoin ja oikeusviranomaisten vastuulla

pohjoismaiden on torjuttava uusliberalismin myötäily ja pysäytettävä hyvinvointivaltion tuhoisa alasajo ja niiden tulee ottaa tehtäväkseen pohjoismaisen mallin aktiivinen puolesta puhuminen ja hyvinvointivaltiota vahvistavien rakenteellisten uudistusten ajaminen tavalla joka estää paluun kalliiksi käyneeseen holtittomaan keinottelukapitalismiin

se millä lailla sitä vastaan toimitaan on tietysti paljolti kansallisten viranomaisten ja suomessa sisäministeriön ja oikeusministeriön asia mutta tässä on kyllä esimerkiksi meillä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä myös ollut keskustelua ja käyty läpi millä tavoin lainsäädäntöä ja kansainvälistä yhteistyötä voidaan ja on tarpeen tässä tehostaa

sitten tähän afrikkaan sanoisin näin että me emme ole tehneet ennenkään tällaisia alueellisia selontekoja mutta uskon että vastaukset kaikkiin niihin edustaja nauclerin ihan oikeisiin ja perusteltuihin kysymyksiin kriisinhallinnasta kehitysyhteistyöstä hauraiden valtioiden kysymyksistä jotka koskevat afrikan valtioita löytyvät kaikista muistakin meidän tännekin eduskunnalle toimittamistamme selvityksistä ja selonteoista

sitä on täällä käsitelty kyselytunnilla aikaisemminkin ja tiedän että puolustusministeriössä ollaan nyt huolellisesti läpikäymässä sitä edellyttääkö tämän varmistaminen myöskin lainsäädäntömuutoksia

suomi talo konsepti on ja pysyy hyvin tärkeänä ja tiedämme kyllä kaikki että totta kai tässä on sitten tällaista hallinnollista reviirin puolustamista ja muuta joka tässä täytyy voittaa mutta poliittinen tahto on kyllä hallitusohjelmassa määritelty

sanoisin kuitenkin omasta näkökulmastani että tässä kansainvälinen yhteistyö täällä itämerenkin piirissä toimii vähintäänkin kohtuullisen hyvin

mikään business as usual ajattelu ja entisen menon tavoittelu ei pelasta meitä sen enempää sosiaaliselta kuin ekologiselta katastrofilta

mutta joka tapauksessa asia on otettu ja on syytäkin ottaa vakavasti ja katsoa että suomalaiset rauhanturvaajat eivät missään olosuhteissa joudu tehtävien jälkeen oikeudettomaan tai heikompaan asemaan

kaikki ovat tämän ongelman tiedostaneet ja mielestäni kaikki maat ovat ottaneet sen vakavasti ja ovat valmiita siinä toimimaan

voidaan ne tietysti koota yhteen afrikka kansioonkin mutta se ei sitä muuta koska esimerkiksi ne periaatteet joita me afrikassa noudatamme ovat samoja kuin ne joita me noudatamme tietysti muuallakin soveltuvin osin

niin kauan kuin sitä ylipäätään esiintyy emme voi olla tyytyväisiä mutta joka tapauksessa ongelma on kuitenkin otettu mielestäni oikealla lailla vakavasti

olen samaa mieltä siitä että tae neuvotteluprosessia pitäisi pystyä viemään eteenpäin

en kyllä yhtään epäile etteikö hallitus ajattele tässäkin asiassa oman maan parasta mutta kysymys on siitä ovatko valitut keinot sellaisia jotka johtavat tähän tulokseen

konkreettisia tavoitteita tulee asettaa muun muassa sosiaalisen polkumyynnin estämiseksi ja työn perusoikeuksien turvaamiseksi eurooppalaisella tasolla

edustaja kanerva tietää hyvin ne vaikeudet jotka tähän liittyvät mutta toisaalta juuri tämmöiset kysymykset ovat sellaisia jotka kuuluvat vahvasti suomen profiiliin ja joissa toivomme että pystyisimme myöskin antamaan positiivisen panoksen

tosin tiedämme että afrikassa on aivan erityisiä haasteita ja varmasti niitä tulee käsiteltäväksi kun euafrikka huippukokouksen valmisteluista annamme raportin eduskunnalle itse asiassa jo parin viikon päästä

itämeri strategian uudistaminen on todellakin vireillä

meillä on ollut koko ajan perusteltu näkemys siitä että tässä on valittu sellainen tie joka tulee kalliiksi veronmaksajille ja pelastaa pankkeja

hallitus esittää eun kehysbudjetin osalta siirtymistä seitsenvuotiskausista komission ja parlamentin viisivuotiskausien rytmiin

kilpailukykysopimuksen perusteenahan on se että tarvitaan markkinoille jotain vaikka auto onkin väestölleen jonkinlaista poliittista lausumaa

mutta kyllähän me tietysti kaikki sen hyvin tiedämme että resursointi tulee olemaan se varsinainen kysymys joka ratkaisee sitten myöskin sen strategian tehokkuuden

olemme nimenomaan halunneet ulkoministeriön puolelta korostaa sitä että tietenkin puolustuslaitosuudistuksen täytyy perustua laajaan turvallisuuspoliittiseen turvallisuusympäristön analyysiin ja sen vuoksi tämä työ on nyt käynnistetty hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksellä niin että myöskin tämä asetettava parlamentaarinen kontaktiryhmä ensi töikseen katsoo tätä laajaa lähtökohtaa ja varmistaa myöskin osaltaan sen että tuleva puolustuslaitosuudistus on niiden lähtökohtien kanssa sopusoinnussa

suomella tulisi olla valmius esittää maataloustukien maksatuksen ainakin osittaista jälleenkansallistamista

tässä tietysti nyt käynnissä olevat neuvottelut seuraavasta rahoituskehyksestä ja siitä mitenkä pohjoinen ulottuvuus ja muu lähialueyhteistyö tässä otetaan huomioon tulevat olemaan ratkaisevia ja me olemme kyllä tässä hyvin keskeisesti tämän haasteen tiedostaneet ja haluamme siihen vaikuttaa

ei se sido muitakaan parlamentteja aivan siitä riippumatta minkälaisia varauksia esitetään tai ollaan esittämättä

se voi tapahtua vain muutoin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa eikä edellytä maataloustukien tasoon puuttumista mutta se johtaisi siihen että budjettivarojen mahdollisimman tarkka ja tarkoituksenmukainen käyttö olisi myös jokaisen jäsenmaan kansallisissa intresseissä ja yhteiseen budjettiin saataisiin enemmän liikkumatilaa muihin todellista eurooppalaista lisäarvoa luoviin tarkoituksiin

se on poliittinen linjanvalinta ja on kyllä hyvin mielenkiintoista että euroopan konservatiivit määrittelevät myöskin euroopan keskustan puolesta mikä se linja on kun sen oikea linja meidän mielestämme olisi sellainen jossa tartutaan ja käytetään juuri niitä vahvuuksia jotka ovat nostaneet pohjoismaiset hyvinvointivaltiot kaikkien kansainvälisten vertailujen kärkeen

se on tietysti tärkeää silloin kun on paljon toimijoita osittain päällekkäisiä mutta osittain eri kokoonpanoissa jotka toimivat saman maantieteellisen alueen yhteydessä

ei tuloerojen kasvattaminen ei hyvinvointivaltioiden purkaminen vaan nimenomaan panostaminen osaamiseen ja ihmisten kestävyyteen vahvuuksiin jotka ovat pohjoismaissa olleet meidän menestyksemme avaimia

valmistaudumme europarlamentin lähestyviin vaaleihin

mutta se koordinaatio joka liittyy suomen toimintaan ja nimenomaan hallituksen vastuulla olevaan valmisteluun väittäisin että se kuitenkin toimii kohtuullisen hyvin

europarlamentin heikkoutena on pidetty sitä ettei se ole sellainen parlamentti josta komissio eun hallituksena olisi riippuvainen

nyt euroopassa halutaan tällaista sanoisiko eteläeurooppalaista tuloerojen kasvattamisen ehkä vähän amerikkalaistakin tietä

viime kädessä itse asiassa tärkein foorumi tälle on eu ministerivaliokunta koska niin monet asiat oli sitten kysymys itämeri strategiasta ympäristöstä kalastuksesta ja muista tulevat kuitenkin myös eu asioina esille

tämä on poliittinen valinta ja se muuttuu jos poliittiset voimasuhteet ja

industrial

niin kuin sanottu se on mielestäni välttämätön ja tärkeä mutta olisin kyllä kovin varovainen lähtemään tästä aitiosta käsin sanomaan neuvoja siitä mitenkä se pitäisi järjestää koska kyllä tämä on parlamentaarikkojen ja parlamenttien itsensä ensisijaisesti katsottava ja harkittava

ehkä siksi parlamentti onkin kyennyt muita kansainvälisiä elimiä rohkeammin ja johdonmukaisemmin toimimaan myös ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltion puolestapuhujana

anders

se taisi olla joku

on hämmästyttävää että pääministeri on nähnyt aiheelliseksi ojentaa suomalaisten europarlamentaarikkojen enemmistöä siitä että he ovat puolustaneet työntekijöiden oikeuksia tärkeässä työaikadirektiivissä

nythän tässä on keskeisenä ollut pohjoismaiden neuvosto koska pohjoismaiden neuvosto on osapuolena sitten parlamentaarikkoyhteistyössä itämeren maiden piirissä

tämän keskustelun lähtökohtana on valiokunnan mietintö jossa me yhdymme valtioneuvoston myönteiseen kantaan ehdotusten tavoitteista ja luotavan järjestelmän yleisistä rakenteista mutta esitämme myöskin joitakin kysymyksiä ja lisäselvityksiä joita yhdessä valtioneuvoston kanssa toivomme voivamme käsitellä

eun demokratiavaje ei ole täytettävissä vain europarlamentin vahvistamisella elleivät kansalliset parlamentit kaikissa jäsenmaissa ole vahvasti ja ennakoivasti mukana oman maansa eu päätöksenteossa

tätä tuskin haluamme sinänsä horjuttaa koska pohjoismainen osuus tässä yhteistyössä ja yhteiset intressit ja lähtökohdat ovat niin vahvoja että niitä ei pidä heikentää

ja sen vuoksi täytyy sanoa että vähän yllätyin ja suorastaan pahoittelen sitä jopa aggressiivista sävyä jolla valtiovarainministeriö halusi torjua suuren valiokunnan mietinnössä esitettävät kysymykset

kuten selonteossa sanotaan on tärkeää että valtioneuvosto hoitaa asianmukaisesti eduskunnan mahdollisuudet osallistua eu politiikkaan antamalla eduskunnalle oikea aikaisesti tietoa käsiteltävistä eu asioista

korostan vielä että tietysti tässäkin on kysymys siitä millä lailla me haemme oikeat ja vaikuttavat yhteistyösuhteet venäjän parlamentaarikkojen kanssa

tämä on ollut keskeinen suomalainen periaate ja sen vuoksi se että mekin haluamme varmistautua kaikkien esitysten oikeusperustasta ja pitävyydestä ja myös seuraavista seurauksista on mielestäni vain sellaista huolellisuutta jota meidän yhdessä hallituksen kanssa tulisi eu asioissa kaikilta osin noudattaa

tuli ei vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

he ovat mukana itämeren maiden yhteistyössä pohjoismaiden neuvostolla on laajaa yhteistyötä säännöllistä yhteistyötä luoteis venäjän parlamentaarikkojen kanssa ja niin edelleen